esimerkiksi kaksi valitsijayhdistystä yhdestä vaalipiiristä kolme toisesta ja yksi vaikka jostain muusta voivat muodostaa yhdessä mikä tämä nyt sitten on valitsijayhdistysten liittouman ja tätä en ymmärrä minkä takia tämmöisiä yhteislistoja tehdään kun vastaavasti juuri vaaliliitot halutaan tässä vaiheessa yhdessä rajan taa

arvoisa puhemies

kuntien kädessä on suomalaisista huolehtiminen ja kunnat kohtaavat monenlaisia haasteita taloudellisen tilanteen muuttuessa ja myös väestörakenteen muuttuessa

tästä huolimatta maan pitää jatkossakin harjoittaa edelleen erittäin tiukkaa finanssipolitiikkaa kääntääkseen talouden suunnan tulevaan kasvuun ja maansa työllisyyden parantamiseen

valiokunta on tältä osin ihan edellyttänyt ja toivonut nopeutuksia näihin selvitystöihin mitä tulee olla ja pyytää niiden kiirehtimistä

laatu vai rakenne

arvoisa puhemies

ja toivoisin että kunnallisessa päätöksenteossa uskalletaan ottaa järki käteen ja lähteä hyvällä laadulla eteenpäin mutta puuttumaan näihin rakenteisiin

olen harmissani että meiltä jäi valiokunnan lausunnosta ehkä huomioimatta joitain tärkeitä asioita mutta ne löytyvät kyllä tästä asianipusta

joskus alueella käy niin että koko alue ei puhalla samaan hiileen eikä näe samanlaista tulevaisuutta

tässäkin mustavalkoinen populismi on turhaa

kun me otamme käyttöön bioenergiaa ja metsäenergiaa paljon niin aukottomia selvityksiä ei vielä siitä ole miten intohimoinen kantojen poltto tulee esimerkiksi vaikuttamaan metsien monimuotoisuuteen joka on ollut näinä päivinä tärkeänä asiana esillä lajiston monimuotoisuuteen

sen takia mahdollisuus tämän lain mukaisesti

joskus myös yksi maantieteellinen kunta tai muutama kunta voi estää sen että löytyisi tämä dynaaminen elinvoimainen kunta työssäkäyvä kunta jos työssä käydessä joutuu kunnan osasta toiseen tai toisten kuntien läpi kulkemaan ja että alue saataisiin maantieteellisesti kattavaksi

hiilinielukysymys on aika isosti vielä ilmastoneuvotteluissakin auki ja siinä suomen pitäisi olla aktiivinen

tämmöinen neuvottelutulos on ollut heinäkuulta että suuret sijoittajat ja pankit leikkaavat omia vaatimuksiaan kreikalta ja sillä lailla lähtevät mukaan

nyt minä olen jopa huolissani siitä mikä suomen hallituksen näkemys hiilinieluista tällä hetkellä meidän omien metsiemme suhteen on

tämä elinvoimaisuuden käsite ei voi tarkoittaa kovin hajanaista maantieteellistä rakennetta mutta monta kertaa eri kuntaosakeskukset menevät jopa toisten kuntien läpi kun piirretään sitten niitä maantieteellisiä teitä ja yhteyksiä joita ihmiset arkipäiväisessä liikkumisessaan käyttävät työpaikkaliikenteessään ja palveluja käyttäessään

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa hallituksen tiukalle politiikalle jossa kullakin maalla säilyy vastuu omista veloistaan yksityinen sektori ja erityisesti rahoitusala itse osallistuu kriisin hoitoon ja suomalaisten veronmaksajien vastuut rajataan

onko tosiaan niin että me niin paljon haluamme polttaa metsästä saatavaa raaka ainetta että me emme edes ole kiinnostuneet hiilinielun maksimoimisesta että meidän metsämme hoidetaan oikein

hallituksen vastauksessa valtiovarainministerin esittämä tiukka mutta realistinen linja saa sosialidemokraattien tuen

olisi tosi tärkeää saada ukrainan kaduille ihmisille turva sillä uutiset ovat olleet mieltä järkyttäviä miten siellä mielipiteiden ilmaisijoilla ja poliiseilla on mennyt överiksi

omalta seudultani vaasasta jossa myös rannikkoa on paljon vastaan tulee esimerkiksi saaristotuki joka vääristää tilannetta todellakin rankasti

rajamäki joka tuntee asian ihmetteli sitä kanssani tuossa ihmettelimme yhdessä siellä on sitten kuitenkin rajattu valtion metsät tämmöisten toimien ulkopuolelle ja alennetaan tukitasoja kun kyseeseen tulevat kuntien ja seurakuntien metsät

kun olemme selvitystyössä siellä saaneet lukuja eteemme mitenkä eri kuntaliitokset vaikuttaisivat taloudellisesti niin lähes kaikki liitokset porkkanarahan jälkeenkin tuottaisivat negatiivisen tuloksen alueen kunnille koska saaristotuki saattaisi näistä pienemmistä kunnista lähteä pois

ei tällaiseen löydy kestävää ratkaisua muuten kuin että löydetään yhteisen pöydän ympärillä yhteinen ääni ja sen voi tehdä ukraina itse

eli me emme enää puhu hyvät hallituspuolueidenkin edustajat ilmasto tai ympäristöpolitiikasta vaan puhumme tukiaispolitiikasta

minun on ehkä liian aikaista kiittää ministeriä koska tällä hetkellä elämme tuossa merenkurkun helmessä vaasan kaupungissa hieman hätääntyneissä tunnelmissa suoraan sanottuna

minusta on ollut hienoa että meidän presidenttimme toivoi myös neuvotteluja moskovan venäjän mukaan ottamista neuvotteluihin brysselin kanssa

vaasan kaupunki on pitkän aikaa myös pohjanmaan liitto ollut mukana tässä tekemässä ja ennen kaikkea kyseessä on historiallinen satoja vuosia vanha elävä kauppareitti kulttuurivaihtoreitti yhteisen elämäntavan reitti

olen varma että ministeri pekkarinen osaa sen mutta en usko että kaikki muut sitä osaavat koska en usko että kaikilla muilla tämä arvojärjestys menee samalla lailla

myös muunlaiset valtionosuusjärjestelmäkannusteet sotivat tätä yleistä tavoitetta vastaan luoda elinvoimaisia riittävän monipuolisen elinkeinorakenteen varaan varustautuneita kuntia

arvoisa puhemies

tässähän eun on ollut vähän vaikea ottaa kantaa siihen miten lähdetään neuvottelemaan koska ei ole myöskään mistään suurvaltojen etupiirijaosta missään nimessä kyse

tukiaiset ensin ja sen jälkeen sitten nielut ja sen jälkeen kestävä kehitys ja suomalaisen luonnon asianmukainen huomioinen myös

se katkesi vähän oudosti suomen eu jäsenyyden myötä kun tax free sieltä lähti pois mutta nyt on ollut onneksi toimia paikallinen yrittäjä on hoitanut tätä tähän asti

mutta kun tässä on myös erilaisista arvoista kyse niin eurooppa on pitänyt esillä niitä arvoja ja myös mahdollista yhteistyötä ukrainan kanssa

tämä jäänmurtaja apu mikäli sitä nyt tänä talvena tarvitaan on varmaan tulevallekin järjestelylle tarpeen ja kaiken kaikkiaan kiinnostaisi kuinka suomi jatkossa turvaa satamien kautta tulevan meriliikenteen koska siitä olemme riippuvaisia

en tiedä kuuntelen mielelläni miten edustaja tässä edessä joka huutelee ydinvoimakeskusteluun tähän näin arvioi bioenergian käytön ja luonnonsuojelun välisen yhteyden mikä on siinä se oikea arvojärjestys

mitä kaikkea voitaisiin nykylainsäädännössä sallia ja mikä olisi mahdollista vai tarvitaanko jonkinlaisia uusia lainsäädännöllisiä tarkennuksia jos esimerkiksi hyvin erilaiset suuremman kunnan alueet poikkeavat toisistaan esimerkiksi kielirakenteen kautta

ensimmäinen kikka oli tuoda tämä koko myyntivaltuus täältä lisätalousarvion sisältä niin kuin vasemmalla kädellä ja vajaan yhden sivun mittaisilla perusteluilla joista ei kyllä paljon ilmene

mutta mainitsen vain vielä yhtenä organisaationa ykn

pienten koululaisten koulupäivät ovat lyhyet ja luonnollisestikin työtätekevien vanhempien päivät ovat pidempiä

olisiko teistä tämän ervvn rahoitusvakausvälineen ehdoista neuvoteltaessa jotenkin mahdollisuus katsoa myös sen pankin oman emämaan vastuuta

mutta ehkä vielä kysymys myös sen suhteen että vaasan satama ei nyt ollut tuossa ten verkostoesityksessä ja silti kyseessä on keskipohjolan tärkein mahdollinen reitti

mutta arvoisa puhemies toivon keskustelua aiheesta

jo nyt tiedämme ettei jokaisen lääkärin tarvitse olla kaksikielinen jos hänen toimipaikkansa on lähes yksinomaan ruotsinkielisellä alueella tai lähes yksinomaan suomenkielisellä alueella vaikka itse kunta olisi kaksikielinen

ymmärrän kyllä että se on valtio joka ei saa omia pankkejaan rahoittamaan lainaa mutta tuntuu jotenkin kohtuuttomalta verrattuna suomen pankkikriisiin joka kuitenkin kohtuu pienenä maana omin voimin ratkaistiin

mutta olemme seudulla tutkailleet mahdollisia hallintomalleja ruotsin puolelta ja silloin tälle lähidemokratialle voi löytyä ihan omanlaista tehtävää jos hallinto muuten olisi suuremmassa yhteisessä kunnassa joka sitten kuitenkin monenlaisia kulttuureja ja kieliä yhteen kokoaisi

ministeri pekkarinen teidän pöydällänne makaa paljon hankkeita jotka odottavat pientä vipurahaa ja ne voisivat työllistää uusiutuvien energioiden rakentamiseen

miten hallitus on turvaamassa tuota perheille ja lapsille niin tärkeää palvelua jotta se olisi myös tulevaisuudessa turvaamassa koululaisten turvallista arkea

otetaanko tässä tosiaan pankeiltakin se vastuu tähän yhteiseen takausjärjestelmään vai pysytäänkö tässä kuitenkin edes pääosin mailta maille vastuissa

tuossa äskeisessä kysymyksessä jäi pinnalle että olisiko pitänyt vai ei

tässä laissa minusta on oikea ote kannustaa eteenpäin kuntia löytämään tai kuntia meidän ihmisiä kunnissa löytämään oikeanlaiset hallintomallit jotta palvelujen saannin turvallisuus voitaisiin taata myös seuraavan vuosikymmenen aikana ja sen jälkeen

mutta itse olen kyllä katsellut sitä kauhuissani sen suhteen että kreikassa on komission joittenkin ohjeitten mukaan jouduttu kansainvälisiä sopimuksia rikkomaan

suuren valiokunnan mietinnössä esitettiin myös ajatuksia siitä pitäisikö olla joku mekanismi jolla voisi sanoa että keisarilla ei ole vaatteita heti alussa että miksi aletaan säätelemään direktiiviä josta loppujen lopuksi kukaan ei ole tyytyväinen

arvoisa puhemies

onko tästä syntynyt ajatuksia millä saataisiin joku sanomaan ilman että jää sen neuvotteluringin ulkopuolelle koska vastustaa esitystä pysäyttämään prosessi heti tykkänään

kun ilmastopolitiikka tähän meille antaa luonnontieteellisen viitekehyksen niin kunnianhimoa tulee olla löytää kansainvälinen sopu

onkohan eu itsellensä kuuro eikä myönnä sitä mitä liuskekaasu ja liuskeöljy ovat aiheuttaneet esimerkiksi yhdysvaltojen ja läntisten maailmojen hinnalle ja ajattelemmeko me että voisimme sulkea korvamme ja silmämme tältä myös tässä selonteossa

arvoisa puhemies

tulen samasta kaupungista vaasasta kuin mäntymaa ja vaikka asia on ollut meillä tuttu vuosikymmeniä niin onhan tämä hieman surullista että se oli eu jäsenyyden myötä kun historiallinen yhteys suomen ja ruotsin väliltä heikkeni

arvoisa puhemies

varmasti uutta voitaisiin luoda koska eulla on esimerkiksi ohjelma motorways of the sea jota varmaan voitaisiin käyttää siihen

siinä ei ole mitään järkeä että täällä tehokkaasti toimiva raskas teollisuus siirretään päästökauppa alueen ulkopuolisiin maihin

ei varmaan suurimpana motivaationa näissä pitäisi olla aina pörssikurssien ja markkinavoimien lyhyt heilahtelu koska eun on löydettävä pidemmän tähtäimen kasvu ura ja pidemmän tähtäimen pelastaminen sille miten me eulle rakennamme tulevaisuutta näissä jäsenmaissa

tämä väliaikaisratkaisu tehtiin alueiden välisenä kun kaupunki perusti yhtiön ja hommasi sen laivan mutta pitemmän välin ratkaisua haetaan niin kuin hallitusohjelmassa on ja ministerikin tässä hyvää tahtoa ilmaisi

kun tämä paketti saadaan kasaan niin että turve ei korvaudu kivihiilellä eikä energian hinta syö suomen kasvupotentiaalia niin näillä eväillä ministeri töihin

kun täällä kuitenkin ilmeisesti ainakin oppositiojohtaja soinia kiinnostaa vain puoluekannatus niin olen kyllä ylpeä siitä että suomessa on kuuden puolueen hallitus joka kantaa vastuuta tekee tätä työtä

kokonaisuudessaan eustahan tuli meille vähän takkiin merenkulun puolella tässä rikkidirektiivin yhteydessä kustannusnäkökulmasta toivottavasti ympäristö ja terveysympäristö siinä sitten toisin päin laittaa mutta näkisittekö mahdollisuutta että tämmöinen rikitön yhteys niin kuin tuo yhteys nytkin jo on voisi olla myös kokonaisuudessaan neuvotteluissa kun valtiontukisäännöksiä ja muita yhdessä komission kanssa katsellaan tuon rikkidirektiivin kompensoimiseksi

arvoisa puhemies

kuuntelin pääministerin ilmoituksen hallituksen linjana miten täällä hallitus hoitaa asemaamme eussa ja ei minulla ole siihen valittamista

minulle on tärkeä joka ainoa suomalainen työpaikka ja kun sitten teemme direktiiveistä hallituksen esityksiä niin siinä matkalla joskus voisi tehdä paremminkin työllisyysvaikutuksien arviointia

uudella hallituksella on linja jossa suomen avoin piikki on laitettu kiinni sijoittajien vastuuta on kasvatettu ja tekisipä mieli sanoa että ihan hyvä että saksa on tullut myös näille linjoille mutta vähän pidemmälle saksaa seuratessani tiedän että saksassa on myös ollut tiukka talouden kurivaatimus jokaista maata kohtaan

en kyllä ymmärtänyt kun kiviniemi sanoi että ranskan ja saksan aloitteissa ollaan koska ranskalla on ollut hyvin erilaisia tavoitteita kuin pohjoismailla tai erityisesti suomella ja saksalla tässä

on hyvä kuulla että hallitus myös käsittelee tuota sisältöasiaa uudelleen sillä itsekin kun alkoi näkyä töihin tullessa spreijattuja stop acta

arvoisa puhemies

minusta keskustalla on paljon mahdollisuuksia edistää suomalaisen metsäpuuenergian käyntiin saamista erilaisilla keinoilla jotka eivät kaikki edes vaatisi lisää rahaa yhteiskunnan budjetista

merkkejä kaduilla huomasin viimeistään silloin kansalaiskeskustelun käynnistyneen ja kun tarkistin niin eduskunnalla ei ole ollut asiaan mahdollisuutta ottaa kantaa yli vuoteen eli ei kertaakaan tämän eduskunnan aikana ja ainakin sen takia että suurelle valiokunnalle tulee tieto ja sitä kautta erikoisvaliokuntiin mahdollisuus asiaa käsitellä on hyvä myös ehkä tilanteen päivittäminen

ruotsissa vastaava tehtiin kuukauden maksuaikaan ja tällä me voisimme pelastaa niitä palkansaajia jotka pienissä yrityksissä palkkaansa odottavat ja niitä yrityksiä joilla maksuliikenne on kädestä suuhun

siihen liittyy myös verotuksellisia keinoja siihen liittyy monenlaisia tilajärjestelykeinoja metsälöiden järjestämisiä mutta ne ovat olleet tabuja joihin ei ole haluttu koskea koska on haluttu maksimoida myös metsänomistajien mahdollisuus näillä markkinoilla toimia ja olla

olisi mielenkiintoista myös miettiä sitä että suomi on puhunut paljon eurooppalaisen kasvun osuudessa digitaalisesta agendasta ja mahdollisuuksista tähän ja kun huomataan että on aika tahmeaa tämän asian edistäminen muun muassa näiltä osin niin miten tästä voidaan kokonaisuudesta saada koppi sillä totta kai tekijänoikeuksia tulee suojella mutta eivätkö nämä keinot aika kovia ole että voidaan ihminen kokonaan leikata verkosta pois epäilystä vaikka sitten jälkeenpäin tulisi korvauksia

valtion kannalta en toivo että talousarviossa jouduttaisiin yhä enemmän tukia maksamaan energiapolitiikassa vaan siellä pitäisi myös markkinat saada toimimaan

minä ymmärrän tämän

olemme käyneet kiireellä mutta hyvin huolella läpi näitä ja ymmärrämme että kun tähän tilanteeseen on tultu näin pitkälle on menty niin totta kai euroalue tarvitsee vakautta ja sitä on hoidettava sen tilanteen pohjalta mihin olemme joutuneet

arvoisa puhemies

huomenna käsittelemme laajemminkin kaikkia tulevaisuuden ilmaston pelastamiseksi tehtäviä toimia mutta tässä on esillä yksi niistä mitä voimme lentoliikenteen puolella tehdä

mutta ennen kaikkea siinä on se että tapauskohtaisesti suomen eduskunta tulee nämä asiat käsittelemään ja niissä kohdissa täytyy pystyä myös kanta ottamaan

on tärkeää että myös kööpenhaminaan mentäessä eu ja suomi osana sitä saisi tästä esimerkistä myös jotain voittoa niin että myös muut kuin vain eun lentokentiltä lähtevät lennot tai niille tulevat lennot saataisiin tämän piiriin jotta todella vähennettäisiin päästöjä

se minkä takia tiedonanto on mahdollisimman huono tapa tässä on siinä että emme voi eduskunnassa kuulla yhtä ainutta ulkopuolista asiantuntijaa päätöksentekomme tueksi

kysyin aikooko hallitus tehdä esityksen lainakatoista tai esittää jotain muuta välinettä asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen hillitsemiseksi